minkä vuoksi tämä sana vakaus tuntuu niin vaikealta sijoittaa tähän katsaukseen kun suomen ja ruotsin politiikka on nimenomaan vakautta luovaa politiikkaa pohjolassa ja itämeren alueella

puolustusministeri on julkisuuteen antanut ymmärtää että suomella on oikein käytännöllisiäkin valmiuksia tarttua tähän kemiallisten aseiden kontrollityöhön sekä siihen hävittämistyöhönkin jos sellaiseen päädytään sellaiseen päästäisiinkin

herra puhemies

entisen poliisiministerin edustaja rajamäen puheenvuorot sekä tästä vallan keskityksestä että myös liikkuvan poliisin lakkauttamisesta säpsähdyttivät

yhteydenotot kentältä edustajan suuntaan ovat olleet suurin piirtein samansuuntaisia kuin mitä edustaja rajamäki omassa puheenvuorossaan kertoi kuten edustaja hemmiläkin poliisimies hänkin taustoiltaan

olisi hyvä tietää mitkä asiantuntijakaartit ovat nyt tämän reformin takana jotka ovat vakuuttaneet rouva ministerin että nyt ollaan oikealla tiellä

joutuu kysymään minkä vuoksi niille vaihtoehdoille ei ole annettu tässä ratkaisussa riittävästi painoarvoa

kysynkin rouva ministeri huomaatteko te että tässä salissa myös muualla kuin oppositsionin puolella esiintyy aika vakavaa epäilyä sitä luottamusta kohtaan kuinka tämä asia on valmisteltu kuinka pitävällä pohjalla päätökset oikein ovat

on perusteltua että suomi osallistuu tähän yk operaatioon ja erinomaisen tärkeää on se että tämä kanta olisi eduskunnassa mahdollisimman yksimielinen tai ainakin laajalla yhteisymmärryksen pohjalla

toisekseen jos syntyy tämä ristiriita presidentin ja valtioneuvoston maan hallituksen välillä mikä olisi poikkeuksellista niin onhan se tervejärkinen ratkaisumalli että eduskunnan täysistunto ratkaisee sen mahdollisen ristiriidan jota ei varmaankaan synny mutta kyllähän tämä on luonnollisin ja paras ja itsestään selvä paikka ratkaista tämä mahdollinen ongelma

niin hyvin kuin suomalainen sotilas ja poliitikko ja diplomaatti sen pystyvät tekemään se analyysi on tehtävä niin kuin on tehtykin ja siltä pohjalta sitten myös varustettava suomalainen rauhanturvaaja ja koulutettava tekemään tehtäväänsä

se ei kumpua perustuslaillisesta asemasta vaan se kumpuaa siitä että jos presidentillä on jotakin sanottavaa kansakunnalle silloin häntä kuunnellaan ja otetaan hänet vakavasti

herra puhemies

ne on hankittu tai hankitaan paraikaakin se oli ylimääräinen panostus

sen hyötyhän on myös siinä että tämä tuo mukanaan uusia kykyjä suomen puolustamiseen verrattuna siihen maamiinajärjestelmään joka tietysti on ollut mainio järjestelmä

mikä on teidän suorasukainen arvionne näitten toimivien järjestelmien tehosta tässä nykyisessä maailmassa nykyisessä sodan kuvassa

herra puhemies

mietinnön kuusi pontta viittaavat niihin todella isoihin mahdollisuuksiin joita metsäpolitiikassa ja metsäteollisuudessa ja biotaloudessa suomen kannalta on

käyttämällä kirvestä pidetään huolta siitä että meillä jatkossakin on terveitä kasvavia metsiä

ensinnäkin onko niin että tämä mäntyankeroinen jota pitää pelätä oikein raskaasti on edelleenkin pysyttäytynyt siellä portugalin ja espanjan rajamailla eikä ole levittäytynyt vielä sen ylemmäksi tai ulommaksi eun alueella

herra puhemies

ette perustaneet parlamentaarista seurantaryhmää ettekä tuoneet uudistusta selontekona eduskunnan käsittelyyn

koko hallitus saa tästä improbaturin

muilla hallinnonaloilla leikkaukset ovat keskimäärin alle puolet tästä

miksi leikkaus on tupla

ylisuuret leikkaukset pakottavat nimittäin puolustusvoimat kurittamaan ennen muuta alueellista puolustusta ja lakkauttamaan tässä yhteydessä laajasti maakuntien varuskuntia

utvan päätösten esittelyasiakirjan mukaan lisäsäästöt edellyttäisivät puolustuksen lähtökohtien uudelleenarviointia

nyt ollaan viimeisellä viivalla

vähintä on että pidättäydytte uusista leikkauksista maaliskuun kehysriihessä

jos leikkaaminen jatkuu silloin käsillä on puolustusreformi jossa puolustuksen perusteet ovat pakon sanelemina ihan toiset kuin ne nyt ovat

varmuuden vuoksi totean että myös puolustusvoimien on osallistuttava säästötalkoisiin mutta reilua olisi ollut säästättää puolustusvoimilla suunnilleen saman verran kuin muillakin eli noin puolet nyt vaaditusta

yleiseen asevelvollisuuteen laajaan reserviin ja alueelliseen puolustukseen perustuva sekä kunnolla varustettu ja riittävästi kertausharjoitettu reserviläisarmeija muodostaa riittävän korkean ennalta ehkäisevän turvakynnyksen suomelle ja suomalaisille

on surkuhupaisaa että hallitus nimeää lakkautuksista pahiten kärsivät alueet itse aiheuttamansa äkillisen rakennemuutoksen alueiksi

nyt on toimittava hyvän työnantajan tavoin

ja vielä muistutan varusmiesten toiveesta

heidän ruoka ja vaatehuoltonsa sekä myös henkisen kunnon hoitamisensa ei saa kärsiä varusmieskoulutuksen keskittyessä muutamaan suureen varuskuntaan

pääesikunnan supistaminen sen alaisten laitosten uudelleenorganisointi uusi logistiikkakeskus johtamisrakenteen madaltaminen hallinnon virtaviivaistaminen ja myös paikallisjoukkojen perustaminen ovat esimerkkejä myönteisistä uudistuksista

arvoisa puhemies

eduskunta katsoo että hallituksen ei tule toteuttaa puolustusvoimauudistusta nyt esitetyssä muodossa varuskuntia lakkauttamalla ja puolustusvoimien toimintaedellytyksiä kohtuuttomasti leikkaamalla vaan käynnistää puolustusvoimauudistus parlamentaarisen selonteon kautta ja että hallituksen tulee perua pohjois karjalan prikaatin kauhavan lentosotakoulun keuruun pioneerirykmentin hämeen rykmentin kotkan rannikkopataljoonan ja ilmavoimien teknillisen koulun lakkauttamiset

herra puhemies

silmäänpistävän suuren osan tästä ulkoasiainvaliokunnan mietinnöstä on saanut ulko ja turvallisuuspolitiikka myös puolustuspolitiikka ja myönteisessä hengessä tämä nordefco yhteistyö on edistysaskel

täällä on yhdytty selvästi ulkoministerinkin toteamukseen että ulkopolitiikka on ensisijainen ajatellen meidän kaikkien turvallisuutta samoin kuin se on tullut läpi että kaukaisista asioista on tullut läheisiä

kaikki asiat ovat läheisiä oikeastaan niin että keskinäinen riippuvuus on mennyt jo näin pitkälle ja että semmoisessa maailmassa pienen maan on pyrittävä kaikella tavalla vaikuttamaan laajempaan turvallisuuteen ja sitten siihen vakauteen josta puheenjohtaja vanhanen tässä oman lähiympäristömme osalta voimakkaasti puhui

syitä siinä on kustannuspaineitten hillitseminen ynnä muuta mutta on päästy monella alueella paljon pitemmälle kuin aiemmin on päästy jopa niin että eussa tämä on pantu merkille jopa nato on tämän huomannut ja käyttää sitä esimerkkinä omalla alueellaan yhteistyön syventämisessä

edellä olevan perusteella eduskunta toteaa että hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta

tietenkin tämä kehy problematiikka on ollut sellainen ja sitten hiukanhan ovat naapurit kokoomus ja rkp tätä nato kysymystä herkistelleet sanomatta asiasta yhtään sen enempää

minun kysymykseni kuuluu

millaisia avauksia hallituksen piirissä suunnitellaan nyt kun selontekoa ryhdytään laatimaan näitten havaintojen pohjalta joita tässäkin mietinnössä on teh ty puolustuspolitiikan osalta

minä näen tärkeänä että kun ruvetaan tekemään selontekoa niin siinä voitaisiin käydä sellaista reilua avointa keskustelua joka sitten johtaisi myös mahdollisimman pitkälle yhteisiin näkemyksiin kuinka suomen ulko ja turvallisuus myös puolustuspolitiikkaa hoidetaan seuraavat viisi vuotta

olennaista on se että vetäytyminen tapahtuu sanotaanko järjestyneesti että myös ruotsin ja saksan jotka samalla alueella operoivat ja ovat menneet

nythän tämä vetäytyminen tapahtuu aika paljon sillä perusteella että rahat läntisiltä mailta ovat finito

vakaus ei kasva pitkän päälle tietenkään pyssyn piipusta se kasvaa afgaanien mielen voittamisesta

kysymykseni on vähän sama kuin täällä monella muullakin on ollut että kun nyt ulkolainen sotilaallinen läsnäolo laskee lähivuosien aikana niin sehän perustuu siihen olettamukseen että samaan aikaan afgaanien omien viranomaisten ote turvallisuusviranomaisten ote vahvistuu ja vahvenee niin paljon että ei synny tällaista vaarallista tyhjiötä joka sitten johtaisi sisäiseen räjähdykseen siellä afganistanissa

vakauden puolesta tehtävä työ on suomen kannalta ihan ensiarvoista työtä

mitä nyt suomi tekee että tämä arktisen alueen politiikka todella vahvasti nousee euroopan unionin agendalla riittävän korkealle tasolle

arvokasta nyt joka tapauksessa on että täällä vallitsee erittäin laaja yksimielisyys käytännössä sataprosenttinen yksimielisyys siitä että suomi osallistuu tähän kriisinhallintaoperaatioon keski afrikan tasavallassa

se kertoo maailman muutoksesta ja siitä missä päin hätä kasaantuu missä päin tarvitaan myös suomalaisten rakentavaa otetta

ei niitä ole tarkoitettu alun perin mihinkään laajaan kriisinhallintaoperaatioon pitkäaikaiseen sellaiseen vaan nimenomaan nopeisiin tilanteisiin missä hätä on suuri ja estämään nimenomaan humanitäärisiä konflikteja

minä kysyn

herra puhemies

edustaja kanerva käytti viime yönä tässä salissa merkittävän turvallisuuspoliittisen puolustuspoliittisen puheenvuoron ajankohtaisnäkymistä pohjolan ja itämeren alueella viitaten tähän iskander tapaukseenkin joka on nyt viime aikoina ollut esillä

arvoisa herra puhemies

kokenut edustaja ben zyskowicz välihuudossaan totesi tämän palaverin alussa että sinipunavoimat kentällä eivät ole livenneet isäntäkuntamallin takaa ja hän jatkoi

laajan pohjolan alueellahan itämeri mukaan luettuna on aika lailla ollut sotilaallista toimeliaisuutta viime aikoina harjoitusten muodossa

näyttää siltä että harjoitustoiminta tulee lisääntymään euroopassa ja myös tällä pohjoisella alueella johtuen siitä että kriisinhallintaoperaatiot ovat vähentymään tai supistumaan päin

semmoisen pohjan josta voitaisiin päästä erittäin laajaan poliittiseen yhteisymmärrykseen kaikkien puolueitten kesken ja vieläpä sellaiseen joka kulkee perustuslain mukaisissa puitteissa

suomihan on korostanut yksimielisyyden merkeissä pohjolan vakauden merkitystä turvallisuudellemme ja laajemminkin euroopalle

herra ulkoministeri millä tavalla suomi omalla politiikallaan nyt ja jatkossa huolehtii siitä että pohjola säilyy tällaisena turvallisuuspoliittisesti vakaana alueena myös tulevaisuudessa

mitä tulee tähän jatkoon ja sen valmisteluun ensinnä niin minusta olisi kyllä tärkeä asia että valmistelu olisi reilusti parlamentaarisella pohjalla

se on syrjintää

siihen on varmasti monia syitä olemassa mutta pelkäänpä että jos tässä muodostetaan yksi niin sanottu suuri itä suomen vaalipiiri niin se edelleen passivoi lisää sitä itäsuomalaista väkeä lähtemään vaaliuurnille ja äänestämään itsellensä edusnaisia ja edusmiehiä

minusta maakuntapohjainen edunvalvonta on aina jämerällä pohjalla enkä näe yhdyn tässä siihen mitä edustaja eestiläkin äsken sanoi että se uusi vaalipiiri parantaisi edunvalvontaa itäsuomalaisittain ei se asia näin ole

edustaja rundgrenille vain se että kyllä me voisimme panna ehdokkaille selvät katot vaalimainonnan rahankäyttöön

herra puhemies

herra puhemies

tämä on vakava paikka kaikkien kannalta

herra puhemies

tämä selvityshän keskittyy valtaosaltaan taloudellisiin ja hallinnollisiin näkökohtiin vähän muuallekin mutta pääosin tähän

toinen niistä on se että on päivänselvä asia että suomessa tulee lain perusteella antaa ruotsinkielistä varusmieskoulutusta joukko osastotasoisesti

toisekseen vaikka mitään uusia varsinaisia tukipäätöksiä ei nyt olla tekemässäkään niin tässä edetään kuitenkin tämän suuren kriisin hallinnassa ikään kuin pala palalta ja siellä tulevaisuudessa häämöttää velkayhteisvastuullisuutta ja myös liittovaltiokehitystä

kun tämä bg homma aloitettiin kymmenkunta vuotta sitten niin silloin sitä arvosteltiin sillä että ei pidä sekaantua kansainvälisiin selkkauksiin

toisekseen on vain normaalia ja erittäin luonnollista politiikkaan kuuluvaa että ministeri käyttää poliittista ohjausta niin harkitessaan omilla perusteillaan

se kauppa ei taida olla enää toiminnassa

aena aaki

tästä tulee mieleen se kysymys tästä lepopäivästä ja pyhäpäivästä sen vähän syvällisemmästä merkityksestä pikkusen filosofisemmassakin mielessä ihmisen rauhoittumisen ihmisen hiljentymisen näkökulmasta